toivon että se saa asiallisen jatkokäsittelyn ja lopuksi toivoisin että se johtaisi sellaisiin toimenpiteisiin joilla me saisimme rattijuoppouden aiheuttamia suuria ja vakavia ongelmia pienennettyä

kuinka olette voinut niin monta kertaa toimia vastoin sitä mitä silloin lupasitte kaksi vuotta sitten kun sanoitte että meillä ei ole tätä yhteisvastuuta

meidän kestävyysvaje olisi minimaalinen jos meillä ei olisi näitä alkoholin aiheuttamia kustannuksia liittyen ihmisten terveyteen ja kaikkiin sosiaalisiin ongelmiin joita alkoholi aiheuttaa

vielä näistä lääkäripalveluista ottaisin esille sen että pakkoruotsilla ei kyllä sitä vivahteikasta kieltä opita suomen kouluissa vaan tietenkin on parempi että äidinkieleltään ruotsinkieliset lääkärit palvelevat pääsääntöisesti ruotsinkielisiä potilaita

ennen ministerin vastauskuoretessä debatin ensi kierroksella ryhmäpuheenvuoron käyttäjiä

kuten äsken puheenvuorossani totesin rattijuoppojen kuvien ja nimien julkiseksi tekeminen voisi olla sellainen tehokas rangaistus joka sitten vähentäisi tätä valitettavaa rikosmuotoa

arvoisa puhemies

kun kokouksen teemana on ilmastonmuutoksen hillintä tulee väkisinkin mieleen kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy tämän joukon lennättämisestä edestakaisin omien kotimaidensa ja tanskan välillä

onkin ihan hyvä että alkoholinkäyttöä pyritään rajoittamaan niillä keinoilla joita meillä on käytettävissä ja näitä keinoja todella ei ole kovin paljoa

arvoisa puhemies

yli kaksi vuotta sitten lakivaliokunnassa käsiteltiin hyvin perusteellisesti pikavippeihin liittyviä ongelmia

nykyaikainen teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon eri maiden välillä ja esimerkiksi videoneuvottelut olisivat huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin ympäri maailmaa lentely

kun mietin sitä että eurooppalaiset juovat alkoholia eniten maailmassa ja suomalaiset ovat kyllä siinä joukossa reippaasti monien muiden maiden kansalaisten edellä niin tämä on hyvin valitettavaa

ongelmat olivat pitkälti jo silloin tiedossa ja nyt sitten vasta tässä vaiheessa on tehty näitä lakialoitteita kun on reilusti kaksi vuotta kulunut ongelmien tiedostamisesta

vantaan kouluissa on ilmeisesti ollut hämmästyttävää käytäntöä siinä jos on saanut rangaistuksia siitä että kouluissa puhutaan suomen kieltä

arvoisa puhemies

olemme varmasti kaikki sitä mieltä että jokainen rattijuopon aiheuttama kuolema tai tapaturmainen onnettomuus on täysin tuomittava ja pitäisi kaikin keinoin ehkäistä

euroopan parlamenttiin on perustettu jopa maksan ystävien ryhmä kun on tiedostettu se kuinka paljon maksasairauksia alkoholinkäyttö aiheuttaa yhteiskunnassa

tarkastusvaliokunnan mietinnössä todetaan kuinka eu hankkeiden kansallinen hallintojärjestelmä on monimutkainen ja hankkeiden tulokset vaatimattomia

viime kesänä tein kirjallisen kysymyksen oikeusministerille ja kysyin aikooko hän puuttua näihin pikavippeihin jollakin tavalla

kysynkin arvoisalta ministeriltä onko kaikkien näiden henkilöiden fyysinen läsnäolo kokouspaikalla todella välttämätöntä etenkin kun suomi neuvottelee eun puitteissa

porvoossakin on paljon ruotsinkielisiä kouluja joihin on hakeutunut kaksikielisten perheitten lapsia ja jopa täysin suomenkielisten vanhempien lapsia opiskelemaan ja on aika hämmästyttävää jos heiltä täysin kielletään suomen kielen käyttäminen esimerkiksi välitunneilla

olen usein pohtinut sitä että meillä on kohtalaisen lievät rangaistukset rattijuoppoudesta ja meidän päihdehuoltopalvelumme ovat hyvin heikossa tilanteessa tällä hetkellä kun ei ole resursseja tehdä näitä maksusitoumuksia

raportointi ei ole vieläkään luotettava työpaikka ja yritysvaikutusten osalta eikä hankkeiden tosiasialliseen tuloksellisuuteen kiinnitetä riittävästi huomiota

valtiovarainministeri kataisen historialliseksi vihreäksi verouudistukseksi markkinoima energiavero jää aikakirjoihin historialliseksi ei kuitenkaan vihreäksi vaan virheverouudistukseksi

sitten sen jälkeen asia on taas saanut pitkälti odottaa joten toivotaan että nopeasti päästään jonkinlaiseen esitykseen hallituksen suunnalta tässä asiassa

heinoselle tiedoksi että perussuomalaiset kannattavat työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa eivätkä nykyistä avointen ovien linjaa jota hallituspuolueet rkpn johdolla noudattavat

kysyisinkin ministeriltä tässä yhteydessä mikä hänen käsityksensä on tästä alkoholiongelmaisten hoitotilanteesta

hitaita ovat ylipäätänsä herrojen kiireet

toivonkin että ministeri lausuisi oman mielipiteensä siitä voidaanko rangaista siitä jos ruotsinkielisessä koulussa lapset käyttävät suomen kieltä välitunnilla

energiaveropakettia ollaan nyt opposition painostuksesta avaamassa ministeri kataisen mukaan varmuuden vuoksi

amerikassa rattijuoppojen kuvat laitetaan lehteen

siitä että kännissä on kivaa pitäisi päästä asennepuolella irti ja sitä kivaa ja hyvää fiilistä pitäisi saada terveellisistä elämäntavoista kuten hyvistä liikuntaharrastuksista jotka tuottavat hyvää mieltä hyvää fiilistä paljon pitempivaikutteisesti kuin alkoholi

mielestäni sitä asiaa pitäisi pohtia myös suomessa koska kuvan laittaminen lehteen olisi julkinen häpeärangaistus

paketissa on kuitenkin kyse suuresta kokonaisuudesta josta kivihiilen ja maakaasun suhde on vain pieni osa

olen kuntasektorilla useaan otteeseen ihmetellyt kuinka sielläkin syydetään suuria rahasummia lukuisiin elinkeinopoliittisiin projekteihin joita hallinnoivat ja hyödyntävät myös kuntapolitiikan keskeiset aktiiviset toimijat

kannatan tietenkin tätä edustaja mölsän tekemää lakialoitetta jonka itsekin olen allekirjoittanut

naapurit saisivat tietää ja sitä kautta uskoisin että sillä olisi tehokas ennalta ehkäisevä vaikutus siten että ihmiset miettisivät kaksi kertaa ennen kuin lähtevät juovuksissa autoa ajamaan

eli peräänkuulutan ennen kaikkea lasten ja nuorten koulutusta ja kasvatusta siihen että he vapaaehtoisesti luopuvat tästä haitallisesta myrkystä ja sitten suuntautuvat terveellisiin elämäntapoihin

mielestäni julkisin varoin toteutettavat projektit ja niistä hyötyvät tahot niin yksityiset henkilöt kuin yrityksetkin tulisi saattaa tehokkaaseen läpivalaisuun

perussuomalaiset esittävät ehdotetusta energiaverosta luopumista kokonaisuudessaan koska se on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen ja heikentää teollisuutemme kilpailukykyä

monet edustajat ovat korostaneet peruspalvelujen säilyttämisen tärkeyttä

tämä tapahtuu turvaamalla näille palveluille myös asianmukainen rahoitus

hän on vaatinut hänhän on todella vaalijohtaja ja pitkään seurannut äänestyskäyttäytymistä ja gallupeja ja vaaleihin liittyviä asioita virkansa puolesta oikeusministeriössä joten voi sanoa että hän on ihan johtava asiantuntija tällä sektorilla

uskon että avaamalla ja siivoamalla isolla luudalla eu byrokratiasirkusta resurssit riittävät myös tulevaisuudessa huomattavasti paremmin peruspalvelujen säilyttämiseen

budjetin tasapainottamiseksi tehtävät leikkausesityk semme eivät heikennä kansalaisten sosiaaliturvaa tai palveluja eivätkä vaaranna yritysten kilpailukykyä

ja hän oli sitä myös suomessa että säädettäisiin rajoituksia näille mielipidetutkimuksille ihan tämän ohjaavan vaikutuksen takia

kehitysavun ja venäjän lähialueyhteistyön määrärahoja on reilusti vähennettävä niiden tehottomuuden ja epäiltyjen suoranaisten väärinkäytösten vuoksi esimerkiksi kehitysyhteistyöjärjestö kepan raportit ovat korutonta kertomaa näiltä osin

siinä paikallislehden gallupissa näytettiin kuinka oman vaalipiirini istuva kansanedustaja oli tippunut hänen kuvaansa siinä gallupissa ei ollut kun sitten sen sijaan gallupissa oli semmoisen ehdokkaan kuva joka sitten tulikin valituksi kansanedustajaksi ja nämä kaksi ehdokasta taistelivat saman puolueen viimeisistä äänistä

ministeri thorsin vastuualueella olevan maahanmuuttopolitiikan järkiperäistämisellä saadaan huomattavat säästöt aikaiseksi samoin kuin ilmastopolitiikan uudelleenarvioinnilla

todennäköisyys on suuri että kentällä tulee syntymään paljon tulkintaongelmia ja tulee myös valituksia joita sitten entuudestaankin kuormittuneet hallinto oikeudet joutuvat käsittelemään mikäli laki hyväksytään

suomi ei voi sokeasti jatkaa nykyistä ilmastopolitiikan linjaa kun jatkuvasti tulee esiin ykn alaisen ipccn tutkimustulosten vääristelyjä ja johdon korruptioepäilyjä

hän joka gallupissa oli nostettu kuvalla paikallislehden uutiseen todella sitten tuli valituksi eduskuntaan

kansalaisten pahoinvointia mielenterveysongelmia ja kaikenlaista syrjäytymistä tulee ehkäistä hyvällä sosiaali ja terveyspolitiikalla ja niihin suunnatuilla riittävillä määrärahoilla

arvoisa herra puhemies

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen että selontekoon ei sisälly kattavia kannanottoja kansallisten korjaamistarpeiden etusijaisuuksista tai kiireellisyydestä eikä tarpeellisista tai käytettävissä olevista keinoista

uskoisin että vastaavanlaisia tapauksia suomesta löytyy hyvin paljon joten on kyllä vahvat perusteet sille että nämä gallupit kiellettäisiin nimenomaan ensimmäisestä ennakkoäänestyspäivästä alkaen vaalin loppuun asti koska niillä on merkitystä

johtamiskorkeakoulun professori marja liisa manka näkee ikääntyvässä työntekijässä ennemminkin aarteen työnantajalle

kansallinen toimintaohjelma todettujen puutteiden korjaamisesta on selkeä puute joka toivon mukaan tulee korjattua selonteon jatkokäsittelyssä

arvoisa puhemies

valtio on osaltaan ajanut kuntia niin heikkoon taloudelliseen tilaan että niiden on vaikea selviytyä sosiaali ja terveyspalveluihin liittyvistä velvoitteistaan

lainkaan väheksymättä näiden ryhmien oikeuksia ihmettelen mihin painotuksista on unohdettu esimerkiksi tavalliset nuoret miehet joiden syrjäytyminen on ainakin omassa kotimaassamme merkittävä ongelma

ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja tiettyjen ryhmien nostaminen huomion keskiöön ei saisi tarkoittaa toisten yhtä tärkeiden ryhmien unohtamista

kuinka tällaisesta tappiotilinpäätöksestä voidaan maksaa tulospalkkiota yrityksen johdolle

omaishoitajat tekevät arvokasta työtään vuorokauden ympäri olemattomalla korvauksella joka ei mitenkään vastaa heidän työnsä raskautta

arvoisa puhemies

romanien asemaan on aiheellisesti kiinnitetty huomiota

onko tämä ministeristä oikein ja kohtuullista

lisäksi eri puolilla suomea asuvat omaishoitajat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sillä kunnat päättävät itse omaishoidon tuen myöntämisestä ja sen suuruudesta eikä kaikille hoitajille järjesty edes lain edellyttämiä vapaapäiviä

romanikerjäläisten kasvava määrä suomessa on ongelma johon tulisi pikaisesti löytää ratkaisu ei vähiten siksi että kerjäämiseen liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta ja hyväksikäyttöä jollaista suomalainen yhteiskunta ei voi hyväksyä

nuuskan käyttö siinä missä tupakankin aiheuttaa voimakkaan nikotiiniriippuvuuden ja kasvattaa merkittävästi vatsa ruokatorvi ja haimasyövän riskiä sekä aivohalvausten ja infarktien vaaraa

arvoisa puhemies

hyvä että täällä nyt kuitenkin enimmäkseen ollaan samaa mieltä siitä että kohtuullisuutta pitää saada mitä tulee näihin palkitsemisjärjestelmiin

kun kuntien talous on tiukoilla eriarvoisuus korostuu entisestään

arvoisa puhemies

mutta kun me nyt sen tiedämme että tällainen tilanne meillä on näissä lukuisissa yhtiöissä niin nyt meidän täytyy sitten alkaa purkaa sitä amerikkalaista systeemiä aina kun olemme sellaisissa kokouksissa joissa pääsemme vaikuttamaan asiaan

pidän vastuuttomana että valtakunnan poliitikot tällaista myrkkyä puolustavat

tässä yhteydessä täytyy jälleen ihmetellä että samassa määrin kukaan ei puutu laitoksissa vaipoissa makaavien sotaveteraanien ja muiden vanhustemme kohtaloon

olemme täällä eduskunnassa jolloin teemme näitä yhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja silloin kun ylipäätänsä nämä palkkaus ja tulospalkkio kannustinpalkkiojärjestelmät ovat esillä niin aina sitten tulemme puuttumaan ja yritämme tätä epäkohtaa yksissä tuumin poistaa koska on aivan kestämätöntä kun jatkuvasti saamme lehdistä lukea näistä kohtuuttomista tilanteista

perussuomalaiset ovat moneen otteeseen korostaneet että valtion tuottavuusohjelman tavoitteena tulisi olla tuottavuuden ja palveluiden aito parantaminen eikä vain henkilöstön määrän vähentäminen

olen kaikki nämä vuodet jotka olen osallistunut kunnallispolitiikkaan ja politiikkaan ylipäätänsä peräänkuuluttanut kustannustietoisuutta ja laskennan osaamista ja sen hyödyntämistä kaikessa päätöksenteossa jotta myös julkinen sektori voisi toimia mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi

suihkuun tai vessaan pääseminen rauhallisista ruokahetkistä tai ulkoilusta puhumattakaan on monissa ikäihmisten laitoksissa harvinaista herkkua hoitohenkilökunnan kiireen vuoksi ja moni viettääkin viimeiset vuotensa sängyn pohjalla vahvoilla lääkkeillä hiljennettynä

se on kantamme edelleen etenkin kun epäilyksemme perusteettomasta henkilöstön vähentämisestä tuottavuuden lisäämisen varjolla on osoittautunut todeksi

valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksessa todetaan kuinka henkilöstövähennyksille tulisi esittää nykyistä pätevämmät perusteet

valitettavasti kunnissa omassakin kotikunnassani tapahtuu edelleen hyvin paljon päätöksiä joissa ei tätä kustannuslaskentaa millään tavalla toteuteta vaan päätöksiä tehdään ilman että etukäteen tiedetään mikä on loppuhinta ja sitten jälkeenpäin tietenkin maksetaan viulut

tuomo pietiläinen oli tehnyt erinomaisen artikkelin jossa kerrottiin finnairin johdon ylimääräisistä eduista joita heille maksettiin siitä hyvästä että he suostuivat olemaan firmassa töissä

arvoisa puhemies

kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan on lapsiin kohdistuvan väkivallan estäminen hyvä painopiste sekä kansainvälisesti että kansallisesti

sosialidemokraattien vasemmistoliiton ja muiden hallituspuolueiden esittämät arvonlisäveron korotukset eivät perussuomalaisten mielestä ole mitään robinhood politiikkaa se on ihan päinvastaista politiikkaa

arvoisa puhemies

vaikka lasten ruumiillinen kurittaminen on ollut suomessa kielletty jo pitkän aikaa on lasten kokema väkivalta selonteon mukaan meillä yhä varsin yleistä

arvoisa puhemies

kun tiedetään että jokin virkanimitys suoritetaan pääasiallisesti jäsenkirjan perusteella karsii tämä suuren joukon päteviä viranhakijoita

arvoisa puhemies

viime vuosien aikana on toteutettu lukuisia organisaatiouudistuksia kunnissa kun on liitetty pieniä kuntia isompiin perustettu kokonaan uusia kuntia

arvoisa puhemies

tähän tietoon tulee suhtautua vakavasti

lapset kokevat väkivaltaa paitsi kodeissa myös päiväkodeissa ja kouluissa

kaikki verovaroin ylläpidettävät työpaikat tuleekin panna julkiseen hakuun minkä jälkeen hakijoista pitää valita osaavin ja pätevin henkilö

pakkoruotsin opiskelu on impivaaralaista ja sisäänpäinkääntynyttä politiikkaa globaalissa maailmassa

siellä perussuomalaiset ovat olleet sitä mieltä että kotimaassa riittää vielä autettavia varmaan siellä kemissäkin riittää autettavia ja heillä on oi keus siihen mielipiteeseen ja sitä tulee kunnioittaa

näiden organisaatiouudistusten yhteydessä mielestäni on aika paljon epäonnistuttu sen takia että uusien kun tien johtoon ei ole valittu parhaita mahdollisia henkilöitä vaan nämä johtopaikat on jaettu poliittisin perustein

kun tällaisilla uutisilla saattaa olla vaikutusta siihen miten kansalaiset äänestävät niin mietitäänpä sitä mihin verrataan

sen sijaan vapaaehtoista ruotsin opiskelua voitaisiin kutsua vaikka riemuruotsiksi koska siinä ei ole mitään pakkoa eikä alistamista

kun duunaripuolella on sovellettu työsopimuksissa määräaikaisuuksia niin miksei siellä johdon piirissä voida ottaa myös käyttöön selkeät määräaikaiset työsopimukset

valiokunta pitää aiheellisesti tärkeänä että kiusaamiseen puuttumista suomessa tehostetaan

lisäksi säästöjä saataisiin helposti aikaan kohtuullistamalla valtionyhtiöiden johtajien jättipalkkoja ja eläkkeitä

tämä on valtava yhteiskunnallinen ongelma ja sitä on edelleen ollut voimistamassa se että meillä ei julkisella sektorilla ole parhaat mahdolliset voimat tekemässä päätöksiä johtamassa

on hyvä että aihe on nostettu esille mutta kehittämiskohteiden tunnistamisesta ei yksin ole hyötyä

sitten kun pohditaan vielä näitä kehitysapukohteita joista ollaan keskusteltu paljon täällä niin kyllähän tiedetään että erittäin kallista tekniikkaa on lähetetty moniin kehitysmaihin ja sitten se on jäänyt täysin hyödyntämättä ja käyttämättä

täällä on keskusteltu myös ylen budjetista kuinka suuri siivu siitä oikein menee ruotsinkielisiin ohjelmiin ja olen totaalisesti hämmentynyt kun täällä on esitetty niin suuria lukuja miten se on mahdollista

nyt on haettu ongelmaan ratkaisua ulkomailta sellaisista maista joissa ei puhuta suomen kieltä ja tulee vastaan tietenkin nämä kieliongelmat ja tuntuu että temillä on ainoa ratkaisu että haetaan ulkomailta työvoimaa

jos tulee firmaan töihin niin siinä vaiheessa sitoutuu olemaan vähintään viisi vuotta tai seitsemän vuotta kyseisessä firmassa töissä ei voi lähteä sieltä sitten jos joku heiluttaa isompia seteleitä edessä

toivon hartaasti että nyt kun näitä sote alueiden johtopaikkoja jaetaan nämä paikat pannaan julkiseen hakuun ja parhaat mahdolliset henkilöt niitä hakevat ja myös parhaat aina tästä joukosta valitaan näihin tehtäviin

meillä on esimerkiksi rakennuspuolella julkisella sektorilla katsottu läpi sormien sitä rakennustyötä ja saneerausta ja sitten on tullut rakennusvirheitä homeongelmia

tässä valtion ja kuntien on hoidettava velvollisuutensa

se on kylmäsydämistä kamreeripolitiikkaa jonka seurauksena nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyys sekä syrjäytyminen edelleen kasvavat

ja olen hämmentynyt siitä että yleisradion tie vei ykkösessä

meillä on paljon esimerkkejä siitä että rahat ovat ikään kuin menneet kankkulan kaivoon eivät ole koskaan tuottaneet mitään hyvää siinä kohdemaassa

kun finnairia ajatellaan niin siellä on rkpläinen taustavaikuttaja hallituksen puheenjohtaja kyseissä firmassa christoffer taxell ollut valmistelemassa tätä mallia johdon sitouttamiseksi yhtiön tietyn tämmöisen ylimenokauden yli ja on aivan käsittämätöntä kuinka poliittisesti kokeneetkin henkilöt voivat lähteä edistämään tällaisia kohtuuttomia palkitsemisjärjestelmiä valtion omisteisissa yhtiöissä

samaten julkisen ict hankkeet ovat epäonnistuneet ja ollaan maksettu hirveästi ylimääräistä rahaa satoja miljoonia joka vuosi